me eteläsavolaiset olemme jo ennestään kärsineet siitä että junat kulkevat yhä enemmän pysähtymättä asemiemme ohi

jatkossa esimerkiksi osan itäsuomalaisista opiskelijoista liikkuminen kotiseuduilleen käy lähes mahdottomaksi junavuorojen lakkauttamisen jälkeen

valmis hyvä ja ilmastoystävällinen junaliikenne tehdään osalle suomalaisista saavuttamattomaksi valtion toimesta

heikennyksillä on negatiivinen vaikutus työmatka opiskelija asiointi ja matkailuliikenteeseen

parasta aluepolitiikkaa on pitää liikenneyhteydet kunnossa huolehtia koulutuspaikoista ja osaavan työvoiman saatavuudesta ja siitä että kansalaisten peruspalvelut ovat saatavilla kaikille joka puolilla maata

itäisen suomen elämisen ja kehittämisen mahdollisuudet on säilytettävä oikeudenmukaisina ja tasavertaisina pääkaupunkiseutuun verrattuna

tästä on kokemuksia ruotsista jossa asiakas astuessaan taksiin ei tiedä paljonko matka maksaa ja onko kyyti turvallinen

hallituksen linjaus uhkaa erityisesti pienempien kaupunkien ja kuntien taksiliikennöintiä koska taksit joutuisivat hakeutumaan asiakaspulan vuoksi isommille paikkakunnille

suomalainen säännelty taksijärjestelmä on edullinen luotettava palveleva laadukas ja saatavissa aina ja kaikkialla

miksi ihmeessä markkinauskovaisen nykyhallituksen pitää se tuhota

arvoisa puhemies

toivoisin kuitenkin että perehtyisitte historiaan minkä puolueiden yhteistyöllä suomessa on kehitetty maakuntia eli kyllä se on tehty keskustan ja sosialidemokraattien hyvällä yhteistyöllä ja toivottavasti tämä myöskin jatkossa tapahtuisi

edustajia mykkänen

nimittäin kaikki tällaiset työelämään taikka eläkkeisiin liittyvät asiat on hyvä valmistella aina huolellisen kolmikantaisen valmistelun pohjalta tutkimuksiin ja selvityksiin perustuen

tietenkin siellä oli myös kokoomus kumppanina mutta tällaista neuvottelumenettelyä sopimista edistettiin toisin kuin tällä hallituskaudella ette ole tällaista tehneet

hyvät edustajakollegat

hyvinvointivaltion perusajatus on jokaiselta kykyjensä mukaan jokaiselle tarpeittensa mukaan

jokainen haluaa tuntea tulevaisuutensa olevan turvattu

työ ja sen tuoma toimeentulo on aivan perusasia elämässä ja sen puolesta on mielestäni kamppailtava enemmän ja tämä välikysymys asiasta on aivan aiheellinen

työttömyydestä seuraa tuloerojen kasvua joka lisää kansan kahtiajakautumista sosiaalista terveydellistä ja taloudellista eriarvoisuutta

se uhkaa myös yhteiskuntarauhaa ja talouden kehitystä

supistava kulutus johtaa työttömyyden kasvamiseen ja yrittäjien ahdingon pahenemiseen kun kellään ei ole varaa ostaa tuotteita ja palveluita

työntekijäväestön työllisyyden ja ostovoiman kohentuminen ja eläkeläisten toimeentulon parantaminen auttaisi monet pienet yrittäjät pois talouden ahdingosta

yhteiskunnan on erityisesti laman aikana tuettava työllisyyttä ja ylläpidettävä kotimaan markkinoita

kun suuret yritykset eivät panosta tuotantoonsa ja investoi on hallituksen vauhditettava kotimarkkinoita ja kulutusta budjetin kautta

pitää saada nostokurjet ja kaivurit pois varastoista pölyttymästä ja pitää nopeasti luoda rahoitusmalli jotta tarvittavat investoinnit saadaan liikkeelle

korkean työttömyyden aika on juuri oikea aika investoida julkiseen rakentamiseen kuten homekouluihin päiväkoteihin kuoppaisiin katuihin ja valtateihin raideliikenteeseen vuokra asuntorakentamiseen ja muihin urakoihin jotka olisi muutoinkin lähiaikoina tehtävä

euroopan strategisten investointien rahastosta esiristä pitää saada suomeen konkreettista hyötyä miljarditasolla

arvoisa puhemies

edustaja mykkänen on poissa

arvoisa puhemies

leipäjonoissa on tuhansittain pienten lasten vanhempia jotka kipeästi odottavat sitä milloin lapsilisät tulevat tilille jotta pääsee kauppaan

lapsilisän ostovoiman heikennys lisää osaltaan lapsiperheiden köyhyyttä

tämä on todella surullista ja poukkoilevaa politiikkaa sillä nyt kumotaan päätös joka on ollut voimassa vasta viisi vuotta

lapsilisien taso on päässyt laskemaan ja indeksiin sitominen oli edistysaskel sen saamiseksi vastaamaan nykyistä hintatasoa

toimeentulotukimenojen lisäyksen arvioidaan olevan miljoonia

valtio ja kunnat rahoittavat perustoimeentulotuen menot yhtä suurin osuuksin eli valtio laittaa kunnat maksajiksi vaikka sillä itsellään on leveämmät hartiat kantaa taloudellista vastuuta

he olivat silloin sitä mieltä että päätös leikata lapsilisiä on selkeä arvovalinta joka kasvattaa inhimillistä hätää etenkin perheissä joiden talous on tiukalla työttömyyden sairauden tai muiden ongelmien vuoksi

hallitus aikoo leikata rajusti opintotukea ja lisätä lainapainotteisuutta

opetusministerin perusteena on lopettaa valtion velkaantuminen mutta tuntuu pahalle että opiskelijoiden velkaantumisesta ei välitetä

viime vuonna silloisen valtiovarainministeri antti rinteen vaatimuksesta lapsilisäleikkaukset hyvitettiin pieni ja keskituloisille verotuksen lapsivähennyksellä

pääministerin sukupolven nuoruusvuosina oli varmaa että valmistumisen jälkeen sai töitä ja velan pystyi hoitamaan

esimerkiksi vanhempainpäivärahan ja lomakarttuman leikkaukset päivähoitomaksujen ja pienten koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus lasten subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen päivähoidon ryhmäkokojen nostaminen esiopetuksen hoidon muuttaminen kerhotoiminnaksi yleisen asumistuen heikennys työllisyystoimenpiteiden heikennykset ja suunnitellut heikennykset työehtoihin sekä asumiskustannusten nousu vaikuttavat monin tavoin lapsiperheiden arkeen ja lisäävät lasten välistä eriarvoisuutta

lainalla opiskelu on uhkapeliä

opiskelijalla on vastuu tuloksesta eli valmistumisesta mutta samanaikaisesti hänelle ei ole luvassa mitään työmarkkinoilla

on kuitenkin tutkittu että yksi valmistunut opiskelija tuottaa valtiolle moninkertaisesti hänen kouluttamiseensa kuluneen rahan

lapsiperheiden toimeentulon heikentäminen ja palveluista leikkaaminen vaarantavat lasten oikeuksien toteutumisen erityisesti pienituloisten monilapsisten ja pienten lasten perheiden sekä yksinhuoltajaperheiden kohdalla

ettekö te hallitusvastuussa olevat ymmärrä että kun lapsiperheistä pidetään huolta niin kansakuntamme pärjää tulevaisuudessakin

kannatan edustaja kiljusen tekemiä esityksiä

kiitos

asiat eivät aina mene niin kuin suunnittelee

pienituloisuus opiskeluaikana vaikeuttaa nuorten harrastusmahdollisuuksia ja terveitä elämäntapoja kuten terveellisen ruoan syömistä

nuoret jotka ovat rahanpuutteen takia joutuneet lopettamaan harrastuksen tai jättämään sen kokonaan aloittamatta tapaavat ystäviään selvästi muita harvemmin

harrastuksissa ei ole kyse vain vapaa ajan tekemisestä vaan niiden vaikutukset nuorten elämään ovat kokonaisvaltaisia

vastauksena edustaja merelle

sanoitte että se on opiskelijoiden valinta kun ei voi syödä terveellisesti ja harrastaa eli siis että niitä valintoja opiskelija mukamas tekisi

tällä hetkellä opiskelija ei voi valita sitä että ostaisi sitä makaronia ja tonnikalaa vaan hän joutuu ostamaan pelkästään makaronia kun ei ole sitten rahaa edes siihen tonnikalaan

kyllä hallitus voi valita näillä omilla esityksillään ja päätöksillään mutta sillä pienituloisella opiskelijalla ei juurikaan ole valinnan mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

esityksellä ei myöskään ole mitään tekemistä paikallisen sopimisen kanssa ennakoin jo tulevia puheenvuoroja kenties tämä nousee esille mutta todellakaan tällä ei ole mitään tekemistä paikallisen sopimisen kanssa

esitystä voi sanoa pakkolakien pikkuveljeksi sillä on kyse työelämään liittyvistä yksipuolisista toimista joista ei ole neuvoteltu ja sovittu palkansaajajärjestöjen kanssa

meillä jotka emme ole olleet edellisellä kaudella näitä leikkauksia tekemässä ei ole näitä syntejä harteillamme vaan olemme täällä nyt puhumassa tästä asiasta aivan uutena asiana

elikkä haluaisin kysyä edustaja saarikolta

kun todellakin valta antaa mahdollisuuden toimia niin miksi ette toimi

näillä valinnoilla ohjataan työmarkkinoita ja työelämää sellaiseen epävarmuuden tilaan jota vaikeiden kilpailukykysopimuskäänteiden jälkeen olisi kyllä viisasta välttää

turvattomuuden tunteesta ei kumpua tuottavuutta vaan työntekijöiden välinen uuvuttava kilpajuoksu

työsopimuslakia tulisi aina muuttaa vain huolellisen kolmikantaisen valmistelun pohjalta tutkimuksiin ja selvityksiin perustuen

työsuhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevä lainsäädäntö toimii vain jos näkemykset tarkoituksesta ja sisällöstä ovat yhteneväiset

ei pitäisi irrottaa kokonaisuudesta asioita viedäkseen eteenpäin vain työnantajien esittämiä tavoitteita

hallituksen esityksessä viitataan asian kolmikantavalmisteluun vaikka mitään todellista ongelman ja sen ratkaisuvaihtoehtojen pohdintaa ei toimeksianto ja sen aikataulu kolmikantaryhmälle mahdollistanut

arvoisa puhemies

on aivan selvää että nämä hallituksen nyt esittämät muutokset merkitsevät työelämän epävarmuuden lisääntymistä mikä puolestaan entisestään vähentää ostovoimaa kysyntää kilpailukykyä ja työpaikkoja

määräaikaisuuksiin liittyvät ongelmat ovat yleismaailmallisia joten myös suomea sitovat kansainväliset velvoitteet asettavat rajoja tällaisten sopimusten käytölle

hallituksen esitys kuitenkin vain mainitsee ilon työnantajan toimesta tapahtuvaa palvelussuhteen päättämistä koskevan sopimuksen joka edellyttää jäsenvaltion varmistavan ettei määräaikaisia työsopimuksia voida käyttää irtisanomissuojan kiertämiseen

naapurimaamme viro ja ruotsi ovat joutuneet vastaamaan komissiolle liian joustavista direktiivin tulkinnoistaan

taitaapa olla kuitenkin niin että tässäkin esityksessä tulee ilmi se kenen joukoissa seisotaan

arvoisa puhemies

ihmettelen hieman edustaja tolppasen käsitystä liittojen määräämästä oikeudesta jäädä hoitamaan sairasta lasta

oma mieheni muun muassa kuuluu tehyyn ja aivan varmasti on oikeus jäädä hoitamaan

arvoisa puhemies

sdp esitti sitä että tuo indeksi jäädytetään tämän vuoden tasolle eikä päästetä sitä laskemaan ensi vuonna

mitä tulee tähän velkamäärään niin kyllä tässä talousarviokirjassa arvoisa edustaja heinonen otetaan enemmän velkaa ensi vuonna kuin tänä vuonna on otettu eli se että te nyt heikennätte lapsiperheiden toimeentuloa ei pienennä velkataakkaa vaan te jaatte sen velkamäärän minkä te otatte omien arvovalintojenne mukaisesti mihin eivät selvästikään kuulu lapsiperheet

ne velkarahat jaetaan uusille autojen ostajille tai yrittäjille tai maataloustuottajille mutta ei lapsiperheille mikä on tietenkin todella ikävä arvovalinta

pohjimmiltaan nämä pakkolait kumpuavat siitä että pääomien omistajat pitävät panttivankinaan koko suomalaista yhteiskuntaa

kolmikantainen neuvotteluperinne on heitetty romukoppaan ja tilanne on keikautettu niin että elinkeinoelämän keskusliitto ja sipilän hallitus ovat samalla puolella työntekijöitä vastaan